toivon että eduskunta lähtee tälle täällä mainitulle edustaja elon lakialoitteen tielle joka varmistaa että asia tulee käsittelyyn

pelkonen

oikeus on toinen käsittely on päättynyt

emme usko että kriisimaat haluavat irtaantua eurossa mikäli muut ovat valmiita rahoittamaan niitä kriisimaiden on joka tapauksessa vaikea muuttaa valuttais sen sijaan taloutensa nännin voittaneelle suomelle se olisi helppoa

salonen ja antoi yli kolme ja neljä poissa kaksitoista eduskunta hyväksyi mietin miten työ onnistuu laser yhdeksäntoista eri lavastamo

nauplee

äänestyksen

pystiä call

tämäkin kirjataan kuitenkin puheenvuoroksi

päätös

haluammeko keskus tuonut alle puolet sisällöstä

se tarjoaa suuria taloudellisia mahdollisuuksia ja on selvää että meidän koko elinkeinoelämällemme mutta ihan erityisesti pohjois suomen kehitykselle mukanaolo tässä esityksessä on äärimmäisen kannatettavaa

ne jolloin

tässä kehikossa joka hyvin käy ilmi on tämmöinen saksalainen kuriajattelu taustalla että pannaan pykäliä riittävä määrä ja kun ne pykälät ovat olemassa niin sitten julkinen talous tulee kohdallensa

äänestyksen

pystyä

kun nyt kolmelta on alkamassa tiedotustilaisuus jossa hallitus kertoo omasta yhteiskuntasopimusmallistaan niin on aihetta kiinnittää huomiota tähän menettelytapaan johon edustaja lindtman tuossa edellä jo puuttui

tässä on ollut tärkeätä keskustelua ja pidän selvänä että valtiovarainvaliokunta ottaa tässä lausutut näkökohdat omassa työssään huomioon

arvoisa puhemies teen ehdotuksen kahdestakymmenestäkahdeksasta kolmenkymmenenviiden justin russli herra puhemies

sopanen kolme ja häntä kommentit yhdeksän eli tyhjän eli uskonut tuosta eduskunta hyväksyy tässä äänestyksessä nostokoneen ehdotuksen pyynti ja josta kunnioitus kaks kuusi

puhemies luovun esitys

arvoisa puhemies

lbyksi ainakin viisikymmentä eri poissa kahdeksan osku torrokset miten

salolainen

suomi on rauhanturvaamisen suurvalta

äänestyksen

sishkovits wideroos

soros kuusi ääntä seitsemän kuusi kaksi kuusi osku torro x merkin mukaisen kaanonin paranna sosiaalista oikeudenmukaisuutta eikä turvaa heikompiosaisten asemaa

lintuja jo seitsemän eri perustama

wallinheimo valliin taas

samaten stoltenbergin ehdotukset ulkoministeriöiden yhteistyön tiivistämisestä ja esimerkiksi yhteisistä lähetystötoiminnoista ovat erinomaisen kannatettavia ja niitähän olemme jo nähneetkin

hallituksen tekojen todellinen vaikutus alkaa myös pikkuhiljaa näkyä enää emme ole pelkkien puheiden ja julistusten varassa

äänestyksessä

vastoin yleistä harha kehitkäsitystä eurosta ei ole ollut suomelle ja kiistatonta etua ei edes ennen eurokriisin alkamisesta puhumattakaan sen jälkeisestä ajasta jolloin eurojäsenyys on vetänyt suomen yhä syvemmälle kriisimaiden

tämä ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen mitkä ovat nämä kustannukset kun tätä kuria käytetään ja kuinka syvälle joudutaan menemään kun näitä kovia päätöksiä alijäämien kuromiseksi tehdään

kiitän tähänastisesta hyvin rakentavasta palautteesta

äänestyk

se että meillä on täällä erittäin laaja uudistus on tulos siitä että on halu käydä vuoropuhelua ja kuunnella yhteiskunnan muita osapuolia ja ottaa myös työmarkkinaosapuolten mielipide vakavasti

vahasalo

tämän jälkeen puhujalistaan

wiikman virolainen

risto saavat usa kuusi viisi joan kaksi seitsemän yksi poissa kuusi jos kaivos nyt mietin

miten rahoitusta kolin otus yksitoista ei pyydä vasta

arvoisa puhemies

ja tänään on sitten jäljellä se iso kysymys vieläkö tällä hallituksella on eväitä tarttua toimeen jotta ongelmamme eivät pahene vaan tulevat ratkaistua oikeudenmukaisella tavalla

joskushan voi olla ansio että jotain rahaa ei kokonaisuudessaan käytetä mutta on selvää että näiden rahojen osalta jotka on tarkoitettu nimenomaisesti työllisyyden hoitoon ja myös aktivointitoimiin on suuri pettymys jos näin suuria rahoja jää käyttämättä kuin tässä on

tämä periaate on jo aikaisemmin hyväksytty kansainvälisen valuuttarahaston imfn luototuksessa johon myös suomi osaltaan osallistuu

yllään kerskauksen kahdeksan ei perustama

äänestyksessä

ammeeseen

kun olette siis ollut tänään ilmeisesti ensimmäistä kertaa yhteydessä keskusjärjestöihin tämän vaikean satama alan tilanteen takia oletteko kysynyt heiltä voiko hallitus tehdä jotain palkansaajien muutosturvan parantamiseksi

pidän perusteltuna että jatkaisimme keskustelua vielä ensi viikolla jolloin voitaisiin käydä tarkemmin lävitse myös näitä valiokunnan ehdotuksia nauttivatko ne niin suurta kannatusta kuin tämä alkuotos näyttäisi kertovan

ensin hallitus on tehnyt ylisuuret veronkevennykset ja kysymys on mikä tulojakovaikutus siinä tapahtui

ristiä mäkipää